onko starttirahajärjestelyä suunnitteilla lisäpanostuksena näille ihmisille

arvoisa herra puhemies

nyt kun työttömyys todella pahenee ja eusta ei ole apua niin kuin yleensäkään ei ole niin täytyy hallituksen tehdä ja ottaa ehkäpä naftaliinistakin vanhoja hyviä keinoja

pohjoismaisen ulko ja turvallisuuspolitiikan yhteistyön lisäarvo korostuu ja sitä tulisi hyödyntää johdonmukaisemmin ulkopolitiikassa

kai sosialidemokraatit tämän savonlinnan voivat hoitaa

nyt esillä olevan selonteon mukaisesti suomi varautuu kansainvälisessä yhteistyössään myös ei valtiollisten toimijoiden kansainväliseen toimintaan ja sen seurauksiin

arvoisa herra puhemies

valiokunta pitää selvänä että ellei käytettävyyttä voida huomattavasti lisätä taisteluosastoja ei voida vastaisuudessakaan käyttää kriisinhallintaoperaatioihin

tulosten tai ainakin toiminnan merkityksen mittaaminen on silti välttämätöntä jotta julkisten varojen käyttöä voidaan seurata ja edelleen tehostaa

valiokunta katsoo että tulevassa turvallisuus ja puolustuspoliittisessa suunnittelussa tulisi pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia pyrkiä hyödyntämään täysimääräisesti

tietysti on kreikkalaisten asia minkälaisen parlamentin he itselleen äänestävät ja sitä saa mitä tilaa myös kreikassa

arvoisa rouva puhemies

samalla koulutustoimintaa on tarkoitus laajentaa neuvonantotoimintaan

sisäministeriön ja puolustusministeriön valmistelemat muutokset toimialakohtaiseen lainsäädäntöönsä mahdollistavat avun antamisen ja pyytämisen käytännössä

arvoisa puhemies

siksi valiokunta edellyttää että jatkossa hallituksen tulee laatia kerran vaalikaudessa selonteko jossa arvioidaan kehityspolitiikan pitkän aikavälin vaikuttavuutta

on järjetöntä ajaa silloin valtion tuottavuusohjelmaan isoja asioita läpi ja pistää ihmisiä työttömiksi koska nyt olisi nimenomaan julkisen sektorin tehtävä työllistää koska maa on täynnä tekemätöntä työtä

nythän tietysti tämän prosessin yhteydessä olen käynyt kaksi kertaa jo ulkoasiainvaliokunnassa kuultavana mutta se on hyvä täällä suuressa salissa käydä läpi että tätä juoksua parannetaan koska se on meidän kaikkien etu

eli kun kreikkalaiset äänestivät itselleen syrizan hallinnon niin ikävä kyllä se hallinto ei ole saanut maata vakauden tilaan

kiitän tästä tilaisuudesta puhua ulkopolitiikan keskeisistä kysymyksistä

arvoisa herra puhemies

ulkoasianvaliokunta pitää tärkeänä että osana joulukuun eurooppa neuvoston päätelmien toimeenpanoa suomi on aloitteellinen taisteluosastojen käytettävyyden lisäämiseksi mutta mukaan lukien koko konseptin toimeenpanon uudelleenarviointi

pakettia tuleekin tarkastella kokonaisuutena

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

kahdenvälisissä suhteissa suomella on esimerkiksi venäjän suhteen taloudellisia intressejä joita tulisi edistää aktiivisesti samanmielisten maiden kanssa mikäli eu ei pysty yhteiseen toimintaan

arvoisa puhemies

nämä esitykset on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi kuluvan kevätistuntokauden aikana

tämä tilanne että meidän linjastamme olisi jotain epäselvyyttä on huono tilanne isänmaan kannalta ja sellaista ei pidä olla

valiokunnan saaman selvityksen perusteella näköpiirissä ei ole että venäjä vahvistaisi oleellisesti kykyä ratkaista sisäisiä haasteitaan kuten talousrakenteiden tai poliittisen järjestelmän uudistamista tai ääri islamilaisuuden vahvistumista

työttömän huoli on sataprosenttinen ja nimenomaan ensin meidän pitää lähteä siitä että olemassa olevat työpaikat säilytetään

mutta se on täysin kreikkalaisten asia ei suomalaisten ei eurooppalaisten muiden asia minkälaisen ratkaisun he tekevät

harkitsetteko hallituksessa että todella kunta ja valtio lopulta vastaa koska nyt se työttömyys jää yksin työttömän kannettavaksi

taata siis kansakunnan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus

kaikki hallituksen tavoitteet talouden kasvun työllisyyden ja luottoluokituksen kannalta ovat valuneet viemäristä alas

kantavana ajatuksena hallituksella on yhteistyön syventäminen

kuinka kerta kaikkiaan on mahdollista että tähän jatkuvaan toimimattomaan valheelliseen systeemiin vielä uskotaan joka on eun omien sopimusten ja säädösten vastainen

edustaja kasvi osoitti syvää asiantuntemusta tässä kysymyksessään ja tämä täytyy mielenkiinnolla ja hyvällä tyydytyksellä todeta

arvoisa puhemies

suomen pitkä linja on ollut rakentaa hyvää yhteistyötä venäjän kanssa

nyt on pelättävissä että jos jonkinnäköinen ratkaisu vaikkapa syntyykin brysselissä niin se ei mene kreikassa omassa parlamentissa läpi koska siellä voi tulla sisäinen jako syriza puolueen sisällä ja sitten ollaan siinä epätoivottavassa tilanteessa että tätä prosessia ei hallitse kunnolla kukaan

se merkitsee sitä että meidän täytyy pitää huoli kustannuskilpailukyvystä investoinneista rahoituksesta kaikesta tästä

yksikään ei toteudu

yksikään ei toteudu

mutta innovatiivisuutta riittää arvoisalla pääministerillä ja myös arvoisalla pääministerin sijaisella

nimittäin toisen valtion sisäisten kuljetusten sallimisen tarkoituksena on vähentää tyhjänä ajoa parantaa liikenteen tehokkuutta kustannuksia vähentää ympäristölle haitallisia seuraamuksia ja tämä on aivan totta

sillä on myös erittäin merkittävät ulko ja turvallisuuspoliittiset seuraukset jos se toteutuu ja ne täytyy ottaa vakavasti

arvoisa herra puhemies

hallituksen ja tasavallan presidentin tiivis yhteistyö eun ulko ja turvallisuuspolitiikan koordinaatiossa ja kahdenvälisen ulkopolitiikan hoidossa luo mahdollisuuksia vaikuttavuuden lisäämiseen

päätöksentekomenettelyt on hyvä saada kuntoon niin että suomella on lainsäädännön puolesta valmiudet antaa apua ja ottaa apua vastaan

siihen kuuluu niin sisäisestä kuin ulkoisesta turvallisuudesta huolehtiminen muun muassa hybridivaikuttamisen tunnistamiseksi ja sen torjumiseksi

kyllä minä tiesin ja perussuomalaiset tiesivät jo kolme vuotta sitten mihinkä tämä tie vie se on dokumentoitu vaikka missä ja tämä ei tule hyvät ystävät loppumaan

onko suomesta asiantuntemus loppu kun vaaleissa hävinneen ruotsin maltillisen kokoomuksen valtiovarainministeri anders borgilta täytyy tilata selvitys

me tarvitsemme lisää työnantajia me tarvitsemme satsausta julkiselta sektorilta niin kuin esimerkiksi hallitus infraan tekee ja sitä kautta tulee mahdollisuuksia työpaikkoihin

britannia on suorituskyvyltään diplomaattikyvyltään ja ulko ja turvallisuuspoliittiselta osallistumiseltaan erinomaisen iso sotilaallinen valta

tässä ei auta se että teillä on kokemusta myös edellisestä hallituksesta jossa kokoomuksen ja keskustan johdolla tämä koko homma aloitettiin

suomi luo valmiudet eun keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoon ja kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen

tavoitteena tällä kuuden kuukauden operaatiolla on luoda edellytykset kriisinhallinnan vastuun siirtämisestä afrikan unionin ja myöhemmin ykn operaatioille

ensin oli väliaikainen mekanismi sitten pysyvä mekanismi sitten euroopan keskuspankin velkakirjaostot seuraavaksi painetaan seteleitä

valiokunta pitää kansalaisjärjestöihin ja sananvapauteen kohdistuvia rajoituksia vakavina ongelmina joihin niin suomen kuin euroopan unionin tulee ottaa johdonmukaisesti kantaa

samoin tietenkin meidän täytyy turvata joka tilanteessa suomalaisten kuljettajayrittäjien ja työntekijöiden mahdollisuus työskennellä ulkomailla

ja jotta sdp ei jäisi pekkaa pahemmaksi liitetään myöskin ruotsissa oppinsa saanut juhana vartiainen siihen päällystakiksi

maaseudun palvelut poliisipalvelut ovat kyllä menneet alaspäin

mutta valtio on mahdollistaja valtio ei voi olla se viimekätinen työllistäjä vaan mahdollistaja

ei tällä pelillä euroopan alue tule nousemaan

herra puhemies

euroopan unioni halusi säädellä omistajakuljettajien työaikadirektiiviä nyt he haluavat päättää jo dieselpolttoaineen hinnasta ja kurkuttaa suomeakin kaikin tavoin

kuten sanoin aikaisemmin meillä on tämä pakottava direktiivi hyväksyttynä ja me sitten teemme

minä kysyn nyt arvoisalta pääministeriltä

hyvää suomalaista työtä ja yrittämistä viedään isoilla rekoilla maailmalle se pitää turvata sitä ei saa riskeerata enosta ja nurmi ne

valiokunnan mielestä molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön luonnollinen osa on kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen

valiokunta katsoo että hallituksen kertomuksiin liittyvää lausumaprosessia tulisi uudistaa sekä sisällön että menettelytapojen osalta jotta se vastaisi perustuslain hengen mukaisesti parlamentaariselle valvonnalle asetettuja vaatimuksia

yhdysvallat on vedonnut isil vastaisen yhteenliittymän jäseniin viime joulukuussa toiminnan lisäämiseksi

suomi tarvitsee lisää työvoimaa

eu kriittiset taloustieteen professorit sanovat että jommastakummasta päästä joko pohjoisesta päästä tai eteläisestä päästä tämä euroalue on hapertuva

mutta meillähän on työttömiä

siksi syvennämme ulko ja turvallisuuspoliittista ja puolustusyhteistyötä ruotsin kanssa yhteisten etujen pohjalta ilman rajoitteita

tila tarvitsee peltoalaa

mutta kun katsotaan tätä dieselin ja dieselveron historiaa niin aikanaan kun diesel oli halvempaa luotiin se vero kompensoimaan sitä halvemmuutta ja nyt sitten sanottiin että diesel on ympäristöystävällisempää käyttäkää sitä ja nyt kun ihmiset käyttävät ympäristöystävällisempää dieseliä niin sen hintaa korotetaan

mietinnössä tarkastellaan venäjän puolustusvoimien uudistusta ja sen toteuttamisen vaikeuksia kuten kasvun hiipumista ja korruptiota

mutta nykypellossakin on rikkaruohoja

siis mitä te hallituksena sinä sixpackinä nyt ajattelette tästä

ovatko teidän mielestänne työttömät rikkaruohoja

mahdollisesta jatko osallistumisesta eduskunnalle on tehtävä kriisinhallintalain mukainen selvitys tai selonteko

suomen osallistuminen vahvistaa siten myös transatlanttista yhteistyötä

arvoisa herra puhemies

en yhtään ihmettele että te herra pääministeri olette onnellinen mies

arvion mukaan vuosikymmenen lopulla venäjän asevoimien torjunta ja iskukykyä on kyetty parantamaan mutta käytössä olevien asevoimien mittakaava on aikaisempaan verrattuna pienempi

se mitä venäjä on tehnyt krimillä ja itä ukrainassa rikkoo näitä yhteisiä sääntöjä

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

suomen osallistumisen jatkaminen ja vahvistaminen turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä irakissa on samalla yksi vastaus ranskan pyyntöön antaa sille apua lissabonin sopimuksen avunantovelvoitteen pohjalta

eriasteinen poliittinen korruptio on aika hyvin nyt tutkittu ja toivottavasti myös hutkittu

totta kai te olette onnellinen koska te saitte tavoitteenne läpi

mikä on tällaisen toiminnan moraali

emme hyväksy krimin haltuunottoa

kun tämä varsinainen syy dieselveroon on poistunut siis käytännössä että se on halvempaa niin koska hallitus poistaa tämän väärämielisen dieselveron

meillä on mahdollisuus asettaa vinjettimaksu jolla ulkomaiset kuljetusyrittäjät tulevat rasituksen piiriin ja sitten myöntää sieltä suomalaisille helpotusta

yhteistyötä tulisi tehdä muun muassa pohjoisen ulottuvuuden itämeren ja arktisten alueiden suhteen koska arvioiden mukaan konkreettisimmat turvallisuusuhkat liittyvät ympäristö öljy ja ydinvoimaonnettomuuksiin

yhteistyö ei perustu mihinkään kokonaisvaltaiseen sopimukseen vaan poliittiseen harkintaan

mitä hallitus on ajatellut tämän varalle koska työtä ja tekemätöntä työtä vapaaehtoistyötä eri näköistä aputyötä sitä on vaikka kuinka paljon